liito orava pärjää siinä keskellä erinomaisesti

kuntarakenteen uudistaminen on ollut välttämätöntä sillä toimintaympäristössä on tapahtunut muutoksia mikä entisestään voimistuu tulevien vuosien aikana

esimerkiksi karhukanta ilomantsin kunnan alueella on jo niin hälyttävällä tasolla että siihen olisi puututtava erittäin nopeasti jotta välttäisimme ihmishenkien menetykset

tässä tapauksessa voi sanoa että ihmishenkiähän on menetetty jo niin että tämä on syytä muistaa koko ajan kun päätöksiä asiassa tehdään

vapaaehtoisuus on uudistuksen etenemisen kannalta hyvin tärkeää sillä pakko ei kuulu demokratian työvälineisiin

hallituksen iltakoulun linjaus kahdeksan kunnan pakottamisesta yhteistyöhön ei mielestäni ole toimiva ratkaisu ja sitä sietää tarkastella asianosaisten kuntien kesken tarkemmin

on erittäin arvokasta että tänä vuonna on menty erittäin vahvasti eteenpäin metsäpuolella ja sama työ jatkuu ensikin vuonna tämän budjetin puitteissa

esimerkiksi nurmeksen ja valtimon pakottaminen yhteistyöhön keskenään ei ole perusteltua vaikka puitelain mukainen väestömäärä ei täytykään

se valtava uudistus minkä kemera puoli tulee kokemaan tämän budjettikirjan myötä on mielestäni se läpimurto josta ministeri sirkka liisa anttilalle pitää antaa lämmin kiitos ja ennen kaikkea siitä hänen koko ministeriön johdossa tekemästään työstä suomalaisen maa ja metsätalouden hyväksi

tällainen luontainen ja jo syntynyt yhteistyö pitää aidosti huomioida menemättä pakkotoimenpiteisiin

tämä kemera paketin läpisaaminen ja pienpuun energiatuen läpisaaminen sellaisenaan avaa uuden aikakauden jolloin suomalaista metsätaloutta pystytään viemään paljon paremmin eteenpäin

näihin olosuhteisiin pakottaminen ei mielestäni sovi yhteen

mutta kuitenkin energiapuun korjuussa päästään sellaisiin olosuhteisiin joissa todellakin esimerkiksi kakkoskehitysluokan männiköiden nuorten metsien osalta voidaan päästä siihen tilanteeseen että voidaan ihan suurella sydämellä sanoa että tämän jälkeen niiden harvennusrästien poistaminen hakkaaminen ja hoitaminen alkaa ja siihen on luotu erittäin hyvät välineet

arvoisa puhemies

oikeastaan koko puitelain toteutuksen alkutaival keskittyi kuntien kappalemäärään mutta nyt pääsemme oikeastaan itse asiaan eli kuntien palveluihin kuntalaisten kannalta olennaisen tärkeään asiaan

siitä lämmin kiitos ministerille

erityisesti huomiota on kiinnitettävä lääkäripalveluihin joiden toimivuudessa on valtavia ongelmia suuressa osassa maata

valtiovallan on puututtava lainsäädäntöä käyttämällä ja uudistamalla tilanteeseen ja varmistettava lääkäripalvelujen saanti koko maassa ja samalla estettävä nykyisen kaltainen keinottelu ihmisten hengellä ja terveydellä

odotan hallitukselta välittömiä toimia tämän epäkohdan poistamiseksi

terveydenhuollon uudistuksen yhteydessä on kiinnitettävä huomiota erityisesti erilaisiin tarpeisiin ja olosuhteisiin maan eri osissa

pitkät etäisyydet eivät saa olla este palvelujen saatavuudelle vaan on panostettava esimerkiksi yhteispalveluihin ja tietoteknologian mahdollisuuksiin

tällä hetkellä on vaarana että tulevien vuosien aikana kuntien väliset erot kasvavat suuriksi esimerkiksi veroprosentin tai palveluiden saatavuuden takia

valiokunta toteaa siinä yksimielisesti että tämä direktiivin mukainen muutos tähän arvopaperimarkkinalakiin tarkoittaa vain sitä että lisätään avoimuutta

vaikka tässä nyt tietenkin poistuu tämä neljännesvuosittain tehtävän neljännesvuosikatsauksen ilmoitusvelvollisuus niin kuitenkin tätä yhtiön tilan läpinäkyvyyttä lisätään ja pyritään näin ollen tekemään osakkeenomistajille helpommaksi saada tietoa yhtiöstä jolloin tämä avoimuus toteutuu

kunta ja palvelurakenneuudistus on ollut käynnissä vasta suhteellisen lyhyen aikaa joten sen vaikutuksia ja onnistumista on tässä vaiheessa melko vaikea arvioida

uudistus tulee jatkumaan voimakkaana myös tulevien vuosien aikana

se on totta että direktiiveissä ja niiden toteutuksessa tulevaisuudessa tulee olemaan ei vain tämän lain valmistumisen jälkeen vaan myös tulevaisuudessa paljon paljon vaikeuksia koska tämä pörssimarkkinoiden avautuminen ja pääoman liikkuminen valtioiden rajojen yli ja myös koko maailmassa on niin nopeaa että siinä mukana pysyminen vaatii kansalliselta lainsäädännöltä todella notkeutta ja tarkkaa seurantaa niin että pystymme esimerkiksi sillä torjumaan sitä että esimerkiksi suosittaisiin jollain lailla harmaata taloutta ja että voimme avoimella ja läpinäkyvällä järjestelmällä varmentaa nämä tällaiset pörssisijoitukset ja kansalaisen mahdollisuuden ostaa osakkeita

kaiken on perustuttava kuntien väliseen vapaehtoiseen yhteistyöhön tai yhteenliittymiseen ei pakkoon toiseksi laadukkaat palvelut on turvattava koko suomessa ja kolmanneksi kuntatalous on turvattava valtion aktiivisen elinkeinopolitiikan ja riittävien valtionosuuksien sekä kuntien tuottavuuden parantumisen myötä

tietysti se on ihan selvä että jos on väkivaltaista käyttäytymistä ja tuomitaan sellaisista rikoksista niin se on mielestäni hyvä linja että silloin aseet tietysti voi tämmöiseltä henkilöltä joka ei pysty itseänsä hillitsemään ottaa pois

niin ikään dusty

se miksi tuli vielä mieleen ottaa puheenvuoro on tämä hyvä oivallus jossa esitetään sitä että viranomaisten valvonnassa seurat metsästysseurat ja urheiluseurat antaisivat koulutusta aseen käsittelyyn ja käyttäytymiseen

lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena

hoskoselle ja ed

nyt on käynyt ilmi että eräissä tapauksissa puolustusvoimissa oli havaittu joi takin ongelmia mutta siitä ei tieto kulkeutunut poliisille ei sosiaaliviranomaiselle ei lääkärille ja niin edelleen

arvoisa herra puhemies

seurujärvi hyvin kuvasi tämän tilanteen osakeyhtiön kanssa toimittaessa on oltava tarkkana että yhtiöjärjestykset ja siihen kuuluvat pykälät ovat oikein niin että pystytään turvaamaan suomessa erinomaisen korkeatasoiset lentokenttäpalvelut koko suomen alueella

ottaen huomioon suomen pitkät välimatkat lentokenttien olemassaolo ja lentoliikenne on hyvin monelle yritykselle ihan välttämätön palvelumuoto

toivon mukaan vr ja ratahallintokeskus ja nimenomaan suomen eduskunta tässä asiassa kantavat vastuunsa ja eduskunta myöntää rahoja että se nopea itärata saadaan kuntoon

mutta on aivan yhtä välttämätöntä että joensuun lentoyhteydet helsinkiin säilyvät koska yritysmaailma tarvitsee nopean yhteyden joensuuhelsinki ja sieltä sitten jatkolennot maailmalle koska meillä on esimerkiksi yliopisto joka on erittäin kansainvälinen

meillä on monia suuria yhtiöitä jotka tarvitsevat lentoyhteyden ja siellä vierailee monien yhteistyökumppanien asiantuntijoita ympäri maailmaa

tässä valtiovallan on kannettava vastuu ja kaikki tällaiset peruspalvelut on säilytettävä olkoon mistä tahansa liikennemuodosta kyse koska jos halutaan maata kehittää ja työpaikkoja säilyttää niin liikenneyhteyksien ylläpito on valtion vastuulla ja se vastuu on kannettava ja yhteydet on päättynyt

venäjä ja

kööpenhaminan ilmastokokouksessa päätetään tai ainakin keskustellaan asioista joilla on merkittävä vaikutus ihmiskunnan tulevaisuuteen

tavoite että tänne suomeen rakennetaan paremmin toimivat sähköverkot turvalliset verkot jotka pystyvät takaamaan asiakkailleen jatkuvan sähkönsaannin on erittäin hyvä ja perusteltu

mutta edustaja eestilän lakialoitteessa otetaan kiinni aivan oikein härkää sarvista ja todetaan että turhalla kiireellä kuten kaikki tiedämme yleensä luodaan vain turhia kustannuksia nostetaan hintaa ja monesti tehdään vielä sitä huonoa työtäkin

ihmisen vaikutuksen arvioiminen ja oikeista toimenpiteistä päättäminen ovat ne suuret asiat joista kööpenhaminassa pitäisi sopia

että toivon mukaan maan hyvä hallitus tähän asiaan paneutuu ja rupeaa toimenpiteisiin mikäli katsoo asiakseen

nyt käsittelyssä oleva talousvaliokunnan mietintö on osa hallituksen energiaratkaisua josta eduskunta kävi keskustelun pääministerin ilmoituksen pohjalta toukokuussa

esimerkiksi pohjois karjalan sähkö omalla toimialueellaan pohjois karjalan maakunnassa on tehnyt näitä toimenpiteitä jo määrätietoisesti kolmella tavalla

paketissa on myös energiansäästöä sekä energiatehokkuutta koskeva osuus

uusiutuvien energioiden osalta lakiesitykset ovat parhaillaan valmistelussa ja ne tulevat eduskunnan käsittelyyn syysistuntokauden aikana tänä vuonna kuten ministeri pekkarinen äsken ilmoitti

ensimmäisenä tietenkin on tämä maakaapelointi joka on toteutettu taajamissa kuten kotikuntani ilomantsin keskustassa nimenomaan maakaapelointi on jo toteutettu ja ne ilmajohdot ovat hävinneet ja esimerkiksi viime kesänä yhtään sähkökatkoa ei ollut ja jos oli niin olivat aivan hetkellisiä eli muutaman minuutin pituisia korkeintaan vaikka oli kuitenkin ukonilmojakin siellä

arvoisa rouva puhemies

ilman koko maailmaa koskevia tavoitteita on vaarana että osa valtioista pääsee ylivoimaiseen asemaan markkinoilla maksattaessaan päästörajoitusten kustannukset muilla ja jatkaessaan omaa teollisuus ja energiatuotantoaan entiseen malliin

ahde kiinnitti erinomaista huomiota lainvalmistelun tasoon tässä maassa

todellakin se pykälätehtailu mitä tässä talossa tapahtuu ja mikä on lainsäädännön taso kun valiokunnissa näitä lakiesityksiä käsitellään hyvin usein valiokunta joutuu puuttumaan niihin epäselvyyksiin ja puutteisiin joita ministeriön valmistelemissa lakiesityksissä on

sitten toinen vaihtoehto joka on myös aika pitkälti toteutettu on se että kaikki haja asutusalueella olevat sähkölinjat on siirretty jo maanteiden varsiin jos vähänkin on mahdollista ollut niin että mahdollisen myrskytuhon aikana se korjaaminen tapahtuu ihan nopeasti muutamassa tunnissa eikä isoa haittaa synny

arvoisa puhemies

tästähän on puhuttu jo paljon ja toivon että suomi ei pärjäisi tässä lakipykälien tehtailussa vaan siinä että taloutemme toimii ja lainsäädäntö on kohdallaan niin että markkinat pystyvät toimimaan oikein

on tärkeää että annamme tästä eduskunnasta viestin että suomeen kannattaa investoida teollisuuteen ja myös moneen muuhun alaan kauppaan ja palveluihin

on totta kai vielä edelleen metsälinjoja niin tuoreita linjoja äskettäin rakennettuja tai korjattuja että niitä ei kannata investoinnin hukkaan menemisen takia heti siirtää teiden varsille mutta niille on keksitty taas sitten paikallisen metsänhoitoyhdistyksen kanssa yhteinen ratkaisu jossa kyseiset sähköverkot ja se tie kyseisen sähkölinjan vierellä olevat metsäalueet harvennetaan yhteisesti yhteisellä hankkeella jossa sähköyhtiö ja metsänhoitoyhdistys maanomistajien puolesta tekevät yhteistyötä että metsät harvennetaan riskipuut kaadetaan pois ja näin sekä metsänomistaja sähköyhtiö että myös tämä työn suorittava yrittäjä kaikki hyötyvät tästä tilanteesta ja saadaan puuta markkinoille ja ennen kaikkea turvattua se että sähköä saadaan jaeltua myös haja asutusalueen talouksiin

tätä olen monta kertaa toivonut metsämiesurani aikana aikaisemmin että jonain päivänä suomeen pitää saada sellainen laki voimaan jolla myös tämä pienpuu lähtee liikkeelle ja harvennusrästit saadaan hakattua

nostan esille erikoisesti senaatti kiinteistöt jonka toimintaa on äärimmäisen vaikea ymmärtää varsinkin maakunnissa jotta valtion omat toimijat joutuvat lähtemään valtion pitkään omistamista valtion rakennuttamista kiinteistöistä karkuun ne myydään pilkkahinnalla eteenpäin ja sitten vuokrataan tilat jostakin muualta

haluan tässä yhteydessä kiittää ministereitä mauri pekkarinen ja sirkka liisa anttila jotka ovat omalla vahvalla panoksellaan olleet viemässä eteenpäin tätä uusiutuvan energian pakettia

suomen tavoitteet päästöjen vähentämiseksi ovat hyvin kunnianhimoiset kuten aikaisemmin syksyllä keskustelussa ollut tulevaisuusselonteko osoitti

suurin osuus tuontisähköstä tulee venäjältä ydinvoimaloissa tuotetusta sähköstä

kiitoksia teille siitä

tähän olisi tultava muutos ja tulkoon se muutos suomen eduskunnan käynnistämänä asiana iänikuinen ei sano tätä on kiinnitettävä

on mielestäni välttämätöntä että tuotamme käyttämämme sähkön itse eri tuotantotapoja käyttäen jotta voimme turvata huoltovarmuutemme tässäkin asiassa mahdollisimman hyvin

missään tapauksessa suomen neuvottelijat eivät saa hyväksyä sellaista ratkaisua jossa laskentatavasta johtuen erinomaisina hiilinieluina toimivat metsämme joutuisivat päästöjen aiheuttajiksi

niin kuin ed

se olisi järjenvastainen ratkaisu ja johtaisi kasvaviin kustannuksiin jotka suomalaiset maksaisivat

pitää muistaa esimerkiksi oliko se nyt toissa kesänä savossa ollut valtava myrsky asta tai veera myrsky se oli joka oli niin valtava myrsky että kun kävin niitä myrskyn jälkiä katsomassa erään sukulaisen kanssa ja todettiin silmävarainen arvio muutama järven nimi niin totesimme että eräässä järvenniemessä oli iso maatila jossa oli tietenkin aggregaatit pyörimässä että pystyttiin karja hoitamaan ja talous toimi edelleen häiriöttä kun sähköä saatiin aggregaatista mutta se hävitys ja tuho oli aivan täydellinen